arvoisa rouva puhemies

monilla tavoin jos esimerkiksi verrataan eri kaupunkeja euroopassa ja niitten kohtuuhintaisuutta silloin verrataan prosentuaalista osuutta paljonko tuloista menee asumiseen

eli voimme todeta että tämä ei ole kohtuuhintaista koska tämä ei tuo millään tavalla edullisempia asuntoja markkinoille eikä siten tuo sitä tervettä hintakilpailua

tämä tarkoittaa sitä että myös pienemmällä pääomalla pääsevät toimijat mukaan mikä toivon mukaan toisi aivan uudenlaisia toimijoita kentälle ja toivon mukaan uusia aidosti voittoa tavoittelemattomia yleishyödyllisiä toimijoita jotka meiltä tällä hetkellä puuttuvat kokonaan

tämä on hyvä asia ja toivon että se tämän kautta tervehdyttää meidän markkinoitamme ja totta kai kysynnän ja tarjonnan lakien mukaan jos me saamme sysäyksen uusia asuntoja sen pitäisi tehdä niistä enemmän vuokralaisen markkinat

jos minä mietin helsinkiä meillä on tällä hetkellä isoja rakennuttajia jotka panttaavat täysin rakennuskelpoisia tontteja odottaen itsellensä parempia suhdanteita

näille samoille toimijoille eivät kelpaa tietyltä alueelta täysin rakennuskelpoiset valmiiksi luovutettavana olevat tontit vaan he kyttäävät vain niitä tiettyjä uusia kaikkein kalleimpia alueita joita nyt räjähdysmäisesti kasvavassa helsingissä on

me olemme rakentamassa monta monta suurta uutta asuinaluetta pienen suomalaisen kaupungin kokoista koska me olemme siirtäneet satamamme ja täten saaneet läheltä keskustaa aivan uutta rakennusmaata merenrannasta hyvin arvokasta

jos me ajattelemme että tällä yritetään houkuttaa myös uusia sijoittajia tällä yritetään houkuttaa eläkerahastoja mukaan niin ei eläkerahastolla ole muuta motiivia rahojensa sijoittamiselle kuin saada se tuotto koska se on velvoitettu toiminnallaan saamaan sen tietyn tuoton

eli tämä nimenomaan on tämän esityksen suuri riski että tämä mahdollistaa edullisilla tonteilla keinottelun ja kun se minkä me olemme välimalliksi suunnitelleet siirtyy kovanrahan tuotannoksi siinä kohtaa me saatamme olla tilanteessa että asumisen hinta itse asiassa nousee

sillä pystytään tiivistämään kaupunkirakennetta luomaan uusia asuntoja ja tuomaan uusia asukkaita ja asuntoja sinne missä on jo infra missä ovat jo palvelut mutta se on hyvin hidasta se täydennysrakentamiskohde on aina suhteellisen pieni ja niitä on monesti ollut vaikea saada liikenteeseen

voitte olla varma edustaja heinonen että teemme seurantaponnen emme ehkä siinä hengessä kuin te että vertaisimme vapaavuoren malliin mutta teemme kyllä varmasti seurantaponnen siitä mikä on vaikutus vuokriin

siinä määrin se ei voi olla vahinko

joku on sen sinne koneelle ladannut

tuskinpa se tyttö itsekään oli myöskään sitä tietokonetta alun perin ostanut mutta joku muu on ottanut vastuun siitä että se kone on vertaisverkossa se jakaa tietojansa eteenpäin

se on aivan totta että ttvklla oli tämmöinen kampanja päällä koska haluttiin seuloa piratismia sen hetken suosituimman levyn kautta mutta jos tätä vertaisverkkoa ei olisi ollut olemassa se kone ei olisi syyllistynyt jakamiseen

kiitos lakivaliokunnalle erittäin hyvästä työstä ja hyvästä mietinnöstä joka tarjoaa jokaiseen näistä näkökulmista hyviä ajatuksia ja kiitos minä yhdyn edustaja essayahn sanoihin kiitos siitä että me olemme keskustelleet asiallisesti

mutta nyt tässä on puhuttu siitä että joistain tuntuu että nyt piiloudutaan edellisen eduskunnan taakse tai edellisen eduskunnan tekemän päätöksen taakse ja minä itse näen sen aivan toisin koska tämä ei ollut mikä tahansa hallituksen esitys vaan tässä on kyse ensimmäisestä kansalaisaloitteesta jonka eduskunta on hyväksynyt

mielestäni toimintakertomuksen tärkeimpiä huomioita on se että neuvoston hyväksymillä suosituksilla ei ole ollut toivottua tehoa ja painoarvoa ja tämä on asia mihin meidän on saatava muutos

minä itse pidän kansalaisaloitetta erittäin tervetulleena ja hyvänä tapana joka parhaimmillaan voimistaa ja syventää meidän demokratiaamme ja kun kansalaiset näkevät että kansalaisaloitteella pystyy saamaan asioita eteenpäin se varmasti vahvistaa kansalaisten uskoa meidän demokratiaamme

esimerkiksi kaikissa pohjoismaisissa parlamenteissa samaan aikaan käyty keskustelu rajaesteistä oli onnistunut ja se on hyvä tapa nostaa pohjoismaisen keskustelun painoarvoa

itse minä ajattelen henkilökohtaisesti niin että uskonnolliseen yhdyskuntaan tai yhteisöön kuuluminen on jokaisen ihmisen itse päätettävissä minkä takia minusta lapsen kuuluu se itse päättää siinä vaiheessa kun on siihen tarpeeksi vanha ja kykenevä

meidän on osattava hyödyntää arktisen alueen luonnonvaroja kestävästi ja jos haluamme voittaa taistelun ilmaston lämpenemistä vastaan on meidän hyväksyttävä se tosiasia ettei valtaosaa arktisen alueen fossiilisista varannoista voida hyödyntää

arktinen neuvosto on tärkeä yhteistyöelin ja sitä tulee vahvistaa mutta myös pohjoismaiden neuvosto on tärkeä foorumi löytää yhteisiä ja kestäviä etenemismalleja arktiselle

tällä lailla me nimenomaan tuemme kaikkia perheitä ja yhä useampi voi sitoutua parisuhteeseensa toivomallaan tavalla perustaa perheen ja olla siten se perusyksikkö jonka asemasta te nyt olette huolissanne

minä näen aivan toisinpäin minusta tämä nimenomaan tukee sitä ja tuo yhä useammat ihmiset sen mahdollisuuden eteen että myös suomen lain silmissä heidän perheensä on hyväksytty

suositus siitä että pohjoismaisten hallitusten on tiivistettävä yhteistyötä öljyvahinkoihin liittyvien puhdistusoperaatioiden varalta on erittäin tärkeä

minä näen että hyväksymällä tämän esityksen me tuemme nimenomaan kaikkia perheitä ja astumme askeleen eteenpäin tiellä kohti yhdenvertaisempaa yhteiskuntaa

mutta myös mietinnöstä ja tästä keskustelusta käy hyvin selvästi ilmi se että tähän liittyen on myös muita lakeja jotka laahaavat meillä jäljessä ja eivät kunnioita ihmisoikeuksia tarpeellisella tavalla

arvoisa puhemies

transsukupuolisten ihmisten asema on ollut tässä keskustelussa esillä ja on valitettavaa miten vieras asia se vielä monille on ja miten huonosti koko kysymystä tunnetaan

yhteistyöministeri stubbin näkemys siitä että myös virkakunnalle tulee esittää selkeä vaatimus rajaesteproblematiikan huomioimisesta on todella tervetullut ja oikeansuuntainen

minä olen erittäin iloinen siitä että nyt esitetään luovuttavaksi naimattomuuden vaatimuksesta eli sen pariskunnan perheen ei tarvitse erota jotta toinen voi korjata sukupuolensa

olemme aktiivinen ja aloitteellinen valtuuskunta ja siksi toivon että suomen valtuuskunta voisi ottaa pohjoismaisen yhteistyön vaikuttavuuden lisäämisen omaksi tavoitteekseen tulevassa työssä

minä toivon että jos edelliseltä eduskunnalta löytyi sydäntä ja rohkeutta hyväksyä kansalaisaloite tasa arvoisesta avioliittolaista niin toivottavasti tältä eduskunnalta löytyy sydäntä ja rohkeutta tarttua translakiin ja äitiyslakiin ja uudistaa ne kunnioittamaan ihmisoikeuksia

arvoisa puhemies

myöskin keskustan esittämä kritiikki tuntuu hieman tyhjältä ensimmäisen kauden kansanedustajalle joka tähän taloon päästessään joutui kulkemaan teidän hallituksenne viitoittamalla tiellä

arvoisa puhemies

niin kuin selonteosta käy ilmi on turvallisuusympäristö muuttunut globaalissa maailmassa ja selonteon arvio on aivan oikean suuntainen

se laki on monelta osin hyvä mutta määrärahojen ilmiselvä riittämättömyys kuten ministeri huovinen tyylilleen rehellisesti myönsi ei mahdollista tarvittavaa parannusta nykytilaan

pessimisti voisi jopa pelätä paikkojen itse asiassa vähenevän koska me tiedämme että thl on ollut leikkausten kohteena ja nyt heidän tulee pystyä uuteen vaativaan tehtävään vailla lisäresursseja

niitä ovat muun muassa ilmastonmuutoksen seuraukset kuten myrskyt kasvavat siirtolaisvirrat resurssipula niin ruuan energian kuin muiden raaka aineiden pula sekä erilaiset ympäristökatastrofit joista olemme jo saaneet esimakua

tähän turvallisuusuhkaan reagoiminen vaatii laajaa näkökulmaa ja asian huomioimista kaikilla politiikan sektoreilla sekä vastuullisen ilmastopolitiikan esillä pitämistä myös kansainvälisissä suhteissamme ja sitä ei voi tehdä näyttämättä itse hyvää esimerkkiä

väkivaltaa kohtaavat kaikki sukupuolet ja tähän asti miehet ovat jääneet huomiotta

minä uskon että jos kenelle tahansa väkivallan uhrille siitä kierteestä irti pääseminen on vaikeata se voi tässä meidän kulttuurissamme olla miehelle vielä askeleen vaikeampaa

arvoisa puhemies

lastensuojelun näkökulma on äärimmäisen tärkeä lapsia pitää suojella viimeiseen asti mutta väkivalta on ihan samaa riippumatta siitä mikä sinun sukupuolesi on tai onko sinulla lapsia vai ei

aloitteen tekijät kirjoittivat aloitteessaan yhdeksi tärkeäksi tavoitteekseen lisätä ja laajentaa keskustelua tekijänoikeuksista ja tässä tekijät ovat todella onnistuneet

nyt kun meillä on thl sopimusten tekijänä nyt meillä on thl asemassa valvoa että laatukriteerit toteutuvat ja että palvelut toteutuvat maantieteellisesti tasaisemmin

keskustelua on käyty ja tämän keskustelun kautta on käynyt selvästi ilmi että tekijänoikeuslainsäädäntö on laaja ja aivan liian monimutkainen ja harva sen kokonaisuutena hallitsee

siksi on minun mielestäni erittäin hyvä että tässä esityksessä puhutaan lähisuhdeväkivallasta koska se sisällyttää jokaisen joka väkivallan uhriksi voi joutua

arvoisa puhemies

jos me kaikki tunnemme tuskaa siitä että tämä määräraha ei ole riittävä meillä on kuitenkin nytten miten sanotaankaan niin kuin ovi auki me voimme parantaa siitä

sivistysvaliokunnan käsittelyssä kävi kuitenkin selväksi että aloite on osittain itsensä kanssa ristiriidassa osa esityksistä perustuu väärään tulkintaan nykylaista tai ehdottaa lainsäädäntöömme aivan uusia vieraita käsitteitä

tämä on se suurin kysymys

arvoisa puhemies

meillä ei ole terveet markkinat asuntotuotannossa eikä rakennusalalla ja tämän takia se että me vain lisäämme niitä asuntoja ei riitä

vaikka me pääsisimme meidän tarjonnassa euroopan neuvoston suosituksen tasolle silti se väkivalta aiheuttaa enemmän kustannuksia kuin sen ehkäiseminen vie

ydin itselleni siinä että päädyin kannattamaan hylkäävää mietintöä on se että vaikka osa esitetyistä tavoitteista on ehdottomasti kannatettavia ei esitettyä tapaa päästä tavoitteeseen voi kannattaa

voi sanoa että pykälät eivät vastaa pyrkimystä

avopalvelut säilyvät edelleen kuntien vastuulla ja kun turvakoti tässä laissa määritellään akuutin kriisin hoitamisjaksoksi on kuntien vastuu edelleen valtava avohuollon osalta ja tavallaan koko tämän prosessin osalta johon uhri turvakotiin mennessään joutuu